siinä mielessä olisi hyvä joskus myös suomalaisessa lainsäädännössä kiinnittää huomiota siihen oikeusturvaan siihen toteutuuko se loppujen lopuksi

arvoisa rouva puhemies

siinä mielessä hallitukselle on tullut hyviä avauksia tähän alkoholipolitiikkaan moneltakin osalta mutta tuntuu että kaikki jäävät puolitiehen tai jonakin vesitettynä versiona tulevat ulos

jos suomi olisi nato jäsen nato maan ja venäjän välisen konfliktin sattuessa meidän ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään ollaksemme osallisia samaan kriisiin

jotenkin ei kuulosta kovin loogiselta ei sinne mitään bensaa viedä vaan sinne viedään suomalaisten veronmaksa jien rahoja samaan rovioon koska se rovio ei sammu sillä että me kannamme sinne rahaa

voisiko hallitus aloittaa neuvottelut esimerkiksi venäjän raja alueelle värtsilään perustettavasta teollisuusalueesta jolla toimivien yritysten ja siellä valmistettavien tuotteiden verotus ja tullikohtelu olisi erityisen edullista

sotansa jokainen maa joutuisi kuitenkin tosipaikan tullen käymään omin joukoin jos vastassa olisi suurvalta

arvoisa puhemies

edustaja lehtomäki olen samaa mieltä kanssanne siinä että kehitysyhteistyö kuuluu hyvinvointiyhteiskunnan keskiöön

arvoisa puhemies

ei periaatteesta olla eri mieltä nytten edustaja lipposen ja kauman kanssa siitä että ei euroa pelasteta sillä että sinne lapioidaan lisää rahaa

arvoisa puhemies

onko esteitä

nato selvitys on puolueemmekin tavoite ja tällöin tulee aidosti arvioida sitä mitkä ovat nato jäsenyyden riskit ja tosipaikan tullen siitä saatavat hyödyt

mehän olemme varmasti samaa mieltä perussuomalaiset uskoakseni kaikki siinä että esimerkiksi kepan järjestöjen kautta oleva raha menee perille lähes sataprosenttisesti

siinä mielessä toivoisin arvoisa ministeri että pohdittaisiin semmoisia sanamuotoja tänne lakiin että se oikeasti lisäisi vastuuta ja velvollisuuksia

taloudellisissa ulkosuhteissa tulee pystyä hallituspohjan mukaisesti painottamaan viennin edistämistä etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä sekä investointien saamista suomeen

ymmärrän toki että pitää musiikin esittäjille saada korvaus ja tekijälle korvaus mutta joku kohtuus on kansalaisten mielestä kohdallaan

kokoomukselta kuuluu usein kuten tänään edustaja sasi sanoi ja zyskowicz puhui siitä ennen kaikkea sasi että massatyöttömyys on edessä jos suomi ei osallistu siihen

ei suomen ulkomaankauppa ole täysin euroopasta kiinni

esimerkiksi ollaan menty niin pitkälle että jos vaikka päiväkodeissa tai jos on vaikka tämmöinen ryhmäkoti joka ei ole mikään liiketoimintaa tavoitteleva paikka lapset laulavat yhdessä jotain laulua heidän pitäisi maksaa korvaus siitä ainakin jos se tapahtuu päiväkodissa

jos sitä ei ole lakiin kirjattu se jää ilmaan roikkumaan ja siinä mielessä se ei välttämättä tuo sitä toivottua hyvää lopputulosta jota tällä lailla haetaan tältä osin

minun mielestäni tämän kaltainen pelottelu on tosi väärin siinä mielessä suomalaisia veronmaksajia kohtaan koska eihän tämä ole mikään syy laittaa kohtuuttomia kymmenien miljardien vastuita monen instanssin kautta suomalaisten veronmaksajan rahoja kun totuus on kuitenkin paljon monisyisempi

toki olen yrittänyt ymmärtää ja sulatella niitä perusteluita kun puhutaan suomalaisen työllisyyden puolustamisesta mutta ne eivät ikävä kyllä ole vakuuttaneet minua kuultuani ja luettuani muita asiantuntijoita jotka puhuvat oman ammattinsa kokemuksensa kautta aivan toisenlaista viestiä

arvoisa puhemies

jopa tämmöisiä väitteitä olen kuullut en tiedä pitävätkö nämä paikkansa että yksi radiotoimittaja oli sanonut että kun hän soitti radiossa linnunlaulua ja luontoääniä niin ruvettiin vaatimaan tekijänoikeuskorvauksia

tätä niukkuutta lisää osaltaan se että kansainvälisen toimintaympäristön muutos nostaa tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyviä kustannuksia

mutta me emme tiedä mihin se raha menee ellemme me pysty luottamaan toimijoihin siellä paikan päällä joten meidän viestimme on se että käytetään se raha suomalaisten kehitysapujärjestöjen kautta

emmekö me mene tässä jo liian pitkälle kun me rupeamme puuttumaan jo kaikkien yksityisyyteen siinä mielessä että kohta jos kaksi tai kolme ihmistä tai enemmän on koolla pitää maksaa tekijänoikeuskorvaus siitäkin kun ollaan kokoontuneena yhteen

valtiontalouden nykyisessä tilanteessa valiokunta pitääkin tarpeellisena korostaa että edustustoverkon rakennetta arvioitaessa läsnäolon tarkoituksenmukaisuus tulee suhteuttaa myös siitä aiheutuneisiin kustannuksiin ja turvallisuusriskeihin

humanitääristä suojelua koskevan oleskeluluvan edellytyksistä ei säädetä euroopan unionin lainsäädännössä ei myöskään pakolaissopimuksessa

samanaikaisesti me leikkaamme koulutuspaikkoja ammattiopistoissa ja monella muulla alueella

olemmeko me oppineet tästä mitään

suomikin antaa kahdenvälistä rahaa ymmärtääkseni kolmisenkymmentä miljoonaa euroa vuodessa afganistaniin oliko tämä se määrä ja kuitenkin kun on tiedossa tämä rikollisuus ja tämä huumekauppa ja muu kuinka me voimme varmistaa että kaikki se raha mikä sinne annetaan suoraan menee todella esimerkiksi lasten ja naisten elinolojen parantamiseen eikä valu sitten näitten poliitikkojen ja pankkii rien taskuihin kuten on aikaisemmin käynyt

ulkoasiainhallinnolla on keskeinen merkitys turvapaikansaannin kriteereistä tiedotettaessa ja kohdistettaessa tiedotuksia siten että perusteettomasti turvapaikkaa hakevien henkilöiden määrää voidaan vähentää

arvoisa puhemies

suomen pitää omatoimisesti muuttaa tulkintalinjaansa kansainvälisistä sopimuksista ja laittaa rajat kiinni

arvoisa puhemies

suomen talous on supistumassa jo kolmatta vuotta peräkkäin kohta neljäs alkaa ja kuitenkaan osa suomessa työtä tekevistä ulkomaalaisista työntekijöistä ei maksa veroa meille lainkaan

täytyy ihan aluksi sanoa että hämmästelin kyllä kokoomuksen edustaja wallinheimon vertausta siitä että pikavipeistä pääsee eroon jos on vain itsekuria ja osaa hillitä itseään kuten myös liikalihavuudesta kuulemma tällä kaavalla pääsee eroon

arvoisa puhemies

me olemme oppositiossa samaa mieltä että nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat prioriteetti numero yksi ja siinä mielessä olen kiitollinen siitä periaatteesta että tämä nuorisotakuu on otettu hallituksessa kärkihankkeeksi

mielestäni tämä on yksi asia mihin me voimme vaikuttaa vaikka meillä on vapaa liikkuvuus eta ja euroalueella euroopassa

aika huonoa perustelua kyllä lainsäätäjiltä tässä talossa koska jokainen teistä tietää että tämä on todettu perustuslakivaliokunnassa lakivaliokunnassa puhumattakaan ihmisoikeustuomioistuimista että avioliittolaki nykyisellään ei ole syrjivä

tokihan meidän tehtävämme oppositiossa on haastaa sinne enemmän voimavaroja ja varmasti tullaan näkemään joitain korjauksia seuraavassa lisätalousarviossa viimeistään ensi vuonna näin uskon

helsingissä niin sanotuista puskaraiskaajista kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat ulkomaalaistaustaisia sekä viime että toissa vuonna

arvoisa puhemies

pikavippien suosio perustuu pitkälti ennen kaikkea niiden helppoon saatavuuteen aggressiiviseen mainontaan ja osittain myös taloudenhoidon ymmärtämättömyyteen

nimittäin meillä on mahdollisuus halutessamme rajoittaa ulkomaalaisen työvoiman saapumista suomeen pätevyysvaatimuksia kiristämällä

te voitte sanoa että se on teidän mielipiteenne mutta se ei ole lain mukaan näin ja jos me lakeja säädämme meidän tulee puhua meidän äänestäjillemme ja kansalaisille se mikä on totta eikä mitään mutukuvia

toivoisinkin että ministerin toimialueella kuten muidenkin hallituksen ministereiden toimialueilla vastaavanlainen turha hallinto voitaisiin tällä tavalla hyvässä hengessä

tässä tilanteessa osoitamme välittämistä kaikkia suomessa asuvia kohtaan jos otamme lujan käytännöllisen auktoriteetin

mielestäni on ihan aiheellista että suomessa on esimerkiksi sosiaali ja terveysalalla erilaisia ammattiryhmiä jotka eivät voi työskennellä ilman muodollista pätevyyttä

jatkan tästä edustaja eerolan puheesta että kun puolustusvoimille niukkuutta jaetaan niin on tärkeätä pitää kiinni tästä maanpuolustustahdosta ja kyvystä

edustaja modig nostit mielestäni hyvin esille tämän kirkollisen oikeuden jatkossakin vihkiä vain heteropareja jos he haluavat näin tehdä

suomen humanitääriseen apuun esitetään kokonaisuuteen nähden pientä leikkausta ja sen suhteellinen osuus kehitysyhteistyöbudjetissamme nousee

taloudellisessa ahdingossa olevalle tulee mahdollistaa muitakin keinoja luoton saamiseksi kuin pikavippiyrityksiin turvautuminen

pahalla teolla pitää olla riittävät seuraukset

keskustelun

voi myös nostaa joku syvä kipeä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta

kun yhä harvempi kutsutaan kertausharjoituksiin esimerkiksi puolustusvoimien varsinais suomen aluetoimisto ei kyennyt järjestämään säästösyistä yhtään kertausharjoituspäivää tänä vuonna lehtitietojen mukaan ja suomen reserviupseeriliiton ja reserviläisliiton mukaan kertausharjoitusten määrän romahtaminen murto osaan entisestään vaarantaa alueellisen puolustuksen suorituskyvyn tämä vie myös uskottavuutta yleiseen asevelvollisuuden hyödyltä

syrjäytymistä ja velkaantumista tulee ehkäistä tarjoamalla taloudelliseen hätään tukea kuten sosiaalista luototusta

on hyvä kuulla se että täällä ollaan yksimielisiä siitä että eduskunta varmasti voisi olla samaa mieltä asiassa jossa tätä rikoksen rangaistusajan vanhenemista pidennettäisiin ja toivottavasti ministeri siitä saa jotain aikaiseksi

ei sinänsä mitään että kilpailua on mutta kun suomen talous supistuu vuosi toisensa perään osa ulkomaalaisista työntekijöistä ei silti maksa suomeen lainkaan mitään veroja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ei päivähoitojärjestelmää alkujaan luotu työttömiä ja kotona olevia vanhempia varten vaan niitä vanhempia varten jotka pääsevät töihin ja saavat lapsen hoitoon

olen kuullut useiden henkilöiden erityisesti nuorten ottaneen omaehtoisen luottokiellon itselleen sen jälkeen kun heidän vanhempansa ovat maksaneet pikavipit usein ulosotosta pois

kysyisinkin ministeriltä että kun tämä kertausharjoituksen pohja on nyt saavutettu niin millaisiin lukemiin tulevina vuosina päästään jotta kertausharjoitusten määrä tullaan palauttamaan sille tasolle että se on järkevää ja uskottavaa

virheiden suuresta määrästä huolimatta suomessa ei ole vieläkään käytössä toimivia keinoja rakennusvirheiden ennalta ehkäisemiseksi ja niiden ajoissa havaitsemiseksi

arvoisa puhemies

varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen säädetään opetushallituksen tehtäväksi ja tämä on selkeä edistysaskel nykytilaan ja tämän kiitoksen kyllä annan ministerille ja hallitukselle

suomen ulkomaalaislain mukaan jo nyt voidaan karkottaa ulkomaalainen jos rikoksesta saisi vähintään vuoden vankeutta tai jos rikollisuus on toistuvaa

kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta tulee myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntää hankevalmistelussa ja muun kehitysyhteistyön toteuttamisessa

toivoisin sitten että siitä käytäisiin uudelleen keskustelua että mistä me ne rahat kaivamme koska pelkään pahoin että tällaisessakin hyvässä kansalaisaloitteessa ensimmäinen asia mitä mietitään on se mistä saadaan rahaa

esimerkiksi omassa kunnassani olen peräänkuuluttanut videoituja tarkastuspöytäkirjoja jotka olisivat oiva keino dokumentoida piiloon jäävät rakenteet

omaehtoinen luottokielto ei ole estänyt nuorta saamasta uutta pikavippiä koska pikavippiyritykset eivät halua noudattaa tällaista suositusta

joten eikö tämä suosi suomalaista teema voisi nyt jo ulottua myös esimerkiksi rakennusalalle että me saisimme takaisin osan näistä työpaikoista siten että valvotaan että täällä on palkka oikealla tasolla

vastaavasti en voi kuitenkaan yhtyä opetusministeri kiurun useaan otteeseen esittämään vakuutteluun siitä että uusi varhaiskasvatuslaki tulee olemaan nimensä veroinen

arvoisa puhemies